mielestäni hallitus ei ole siinä onnistunut

siksi että talouspoliittisesti suomi lähenee niin sanottua suoritustilaa

tammikuun alkupäivinä oli lehdistössä tieto että eräs yksityinen ostaja oli tehnyt tehtaasta ostotarjouksen joka kaatui siihen ettei valtio halunnut ottaa itselleen ympäristövastuuta alueen saastuneista maista

toivottavasti meille suomalaisille ei käy samoin kuin monille eläkeläisille ja vanhuksille euroopassa missä köyhyys on muodostunut polttavaksi ongelmaksi

totuushan on että taantuman tai laman ravistellessa yhteiskuntaa vanhuusväestö jää ensimmäisenä ilman ihmisarvoista elämää

onneksi suomessa ei ole tähän vielä jouduttu mutta esimerkiksi kreikassa köyhyys on monen osalta jokapäiväistä elämää

laukaan ruutitehtaan omistaa nykyisin eurenco konserni jolla on tehtaita vihtavuoren lisäksi ranskassa belgiassa ja ruotsissa

hallituksen olisi syytä pohtia myös sosiaalisen syrjäytymisen syitä kuten köyhyys terveyden huonontuminen asunnottomuus ylivelkaantuminen ja äsken mainitsemani työttömyys

arvostamani kuntaministeri virkkunen totesi äsken että kuntien vuosikatteet heikkenevät

olen erityisesti huolissani pienten työeläkkeiden varassa kitkuttelevista yksin asuvista naisista jotka ovat vaarassa pudota yhteiskunnan tukiverkkojen ulkopuolelle

eurenco konserni on ranskan valtion omistaman groupe snpen omistama tytäryhtiö

eikö ole ollut niin että naiset ovat jääneet hoitamaan kotiaan ja lapsiaan huoltaneet iäkkäitä vanhempiaan ja samanaikaisesti työskennelleet pienipalkkaisissa ammateissa

miksi

siksi että tuloslaskelmakaaviohan menee niin kunnanvaltuutetut muistavat että on ensin tulot menot on toimintakate sen jälkeen tulevat verotulot valtionosuudet rahoitustulot ja korkotulot ja vähennetään korkomenot päästään vuosikatteeseen

kun näin on ollut ja oleva tulee vanhuspalvelulaissa määrätä että elämäntyönsä tehneille naisille ja miksei miehillekin taataan yhteiskunnan toimesta inhimillinen vanhuus

heidän toimeentulonsa on viimeisten vuosien aikana merkittävästi laskenut

vihtavuoren ruutitehtaan osalta voitaisiin toimia niin että koko ampumatarvikkeisiin liittyvä teollinen osaaminen keskitettäisiin vihtavuoreen jolloin synergiaetuja syntyisi muun muassa hallinnosta

tällöin hoitajia on oltava riittävästi vanhainkodeissa kotipalvelujen resursseja tulee lisätä ja kaikille omaishoitajille on maksettava kelan kautta kohtuullinen korvaus

tämä siksikin että eläkejärjestöjen vaatimusten vastaisesti hallitus korottaa ensi vuoden alussa myös lääkkeiden ja ruuan arvonlisäveroa yhdellä prosenttiyksiköllä

valtio ei hyödy tästä leikkauksesta yksityisten eläkeyhtiöiden osalta senttiäkään

suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa ja harjoittaa yhteistyötä naton kanssa sekä ylläpitää mahdollisuutta hakea nato jäsenyyttä

eläkeläisten kattojärjestö eetun mielestä nykyisin voimassa oleva hankintalain mukainen suora kilpailu soveltuu erittäin huonosti sosiaali ja terveyspalveluihin

otin tämän esille siksi että päivällä kokoomuksen eduskuntaryhmä eräitten veljien toimesta selkeästi toi esille sen että kokoomus haluaa suomen liittyvän natoon

euroopan unionissa on paraikaa vireillä asiaa ohjeistava uusi direktiivi joka ei velvoita sosiaali ja terveyspalvelujen kilpailutukseen nykyisessä laajuudessa

totean että leipäjonojen taustalla on vallitseva köyhyys mikä on häpeäksi jonossa oleville häpeä suomelle ja häpeä meille kaikille

onko hallituksen intressi se että vähentämällä vuosittain puolustusvoimien määrärahoja ajaudutaan naton syliin

arvoisa puhemies

tämäkö on se lopputulema jota hallitus ajaa takaa

arvoisa puhemies

lopuksi totean että vanhustenhuollossa on syytä panostaa vain yksi huone huollossa on syytä panostaa niin johdon kuin työntekijöidenkin peruskoulutukseen unohtamatta jatko ja täydennyskoulutusta

osaavaa ja motivoinutta henkilöstä saadaan varmasti kun ammattikoulujen opetussuunnitelmat ajastetaan tämän päivän tarpeisiin

kansalaispalkkaan tarvittavat miljardit saataisiin kokoon lähinnä nykyisen kaltaisen luukkutoiminnan poistumisen aiheuttamista säästöistä

yhtenä esimerkkinä olkoon valtionvelan kääntyminen selkeään nousuun

kysynkin

eikö olisi oikein ja kohtuullista että omaishoidon tukea maksettaisiin kaikissa suomen kunnissa kaikille omaishoitajille

arvoisa puhemies

kannatan edustaja kimmo kivelän tekemää epäluottamuslausetta

miksi

siksi että lapsili sien leikkaus kaventaa merkittävästi lapsiperheiden toimeentuloa ja eläkeindeksin leikkaus eläkeläisten jokapäiväistä elämää

toisaalta eläkeindeksin leikkaus ei vaikuta valtion kassaan lähes lainkaan koska eläkkeiden maksajina ovat pääasiassa yksityiset eläkeyhtiöt

haluan myös muistuttaa että tämän päivän eläkeläiset ovat osaltaan olleet rakentamassa hyvinvointi suomea jota nyt ollaan hallituksen toimesta rapauttamassa

tämä vähennys ei kuitenkaan edesauta kuntien heikkenevää taloustilannetta lainkaan koska samanaikaisesti vähennetään kuntien valtionosuuksia samaisella miljardilla

esitän harkittavaksi niin hallituspuolueiden kuin myös opposition edustajille kaksi todellista rakennemuutosta tulevalle hallituskaudelle

ensinnäkin totean että kaikki sosiaaliset edut lapsilisistä toimeentuloturvaan voidaan lopettaa kun siirrytään niin sanottuun kansalaispalkkaan joka on saajalleen verollista tuloa ja jota maksetaan kehdosta hautaan

homma rahoitetaan säästyvillä palkka ja kiinteistökuluilla jotka aiheutuvat nykykäytännöstä

toinen rakennemuutosesitykseni liittyy kunnallisverotukseen joka pitäisi muuttaa valtion verotuksen tapaan progressiiviseksi

arvoisa puhemies

hallitus nostattaa kiinteistöverojen alarajaa jolloin kunnanvaltuuston on pakko tehdä oma korotuspäätöksensä

tämä lisää kunnan tuloja mutta valtio alentaa peruspalvelujen valtionosuutta vastaavalla euromäärällä

puhuja yskäisi

entisenä tilintarkastajana ja reviisorina kiinnitin tässä huomiota kun säätiölain muutosta lueskelin semmoinen sentin paksu kirjanen siihen että eräistä toimista huolimatta säätiöissä jatketaan perinteiseen tapaan perinteistä tilintarkastusta

tämän tilintarkastuksen suorittavat auktorisoidut tilintarkastajat

kht eli keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja htm eli kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja eräissä säätiöissä tarkastuksen voi suorittaa myöskin julkishallinnon tilintarkastaja

ja ne kieltää hän sanoi eli jhtt

se niin kuin kokemuksesta tiedän että monessa säätiössä on hallituksen lisäksi valtuusto tai joku muu hallintoelin ja he valitsevat tilintarkastajan on minusta hyvä

se että hallitus sekin on mahdollista lain mukaan valitsee tilintarkastajan on minusta huono koska jos puutut asioihin mitkä eivät ole hallitukselle mieleen niin olet hyvin nopeasti entinen tilintarkastaja

tämän vuoksi olisin toivonut että jokaiseen säätiöön hallituksen lisäksi olisi tullut joku ylempi orgaani päättämään tämäntyyppisistä asioista

keskustelu on päättynyt ja lähettää lakivaliokuntaan jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskustelua varten esitellään päivän eli asia puranen jaosto ehdottaa että asialle mitään maa ja mukana olleet

arvoisa puhemies

laki korvasi katumaksulain kiinteistöjen harkintaverotuksen asuntotuloverotuksen ja niin sanotun manttaalimaksun

kiinteistöthän eivät voi muuttaa toiseen kuntaan ellei tapahdu kuntaliitosta

lisäksi monet kunnat ovat vuosien saatossa korotelleet kiinteistöveron perusteita ja täten saaneet kunnille merkittäviäkin lisätuloja

kotikyläni jyväskylä on jo vuosia sitten palkannut pari insinööriä tarkistamaan kiinteistöjen verotusarvoja lähemmäksi käypää arvoa

hallituksen esittämät kuntatalouteen kohdistuvat valtionosuusleikkaukset osuvat tässä taantumassa kipeästi kuntien talouteen

kuntien taloutta ei hallituksen kädenojennus kuitenkaan liiemmälti lämmitä koska valtio soveltaa niihin niin sanottua kustannusneutraalia periaatetta

hallituksen toimettomuudesta johtuen suomen terveydenhuolto on luisunut oecdn tutkimusten mukaan kohti yhä suurempaa epätasa arvoa

näin ollen hallituksen leikkaukset pahentavat tilannetta

tiedän tapauksia joissa yli kahdeksankymppinen leski on joutunut myymään talonsa kun kiinteistövero on noussut hänen maksukykynsä äärirajoille

määrärahojen niukkuus estää päihdeongelmaisten akuutin hoidon ja on sinänsä merkittävä ongelma niin yksilön tasolla kuin koko yhteiskunnankin mittakaavassa

suomi on koko tämän hallituskauden elänyt vekselikierteessä josta syystä kaikki talouden tunnusluvut ovat edelleenkin miinuksella

me perussuomalaiset ilmoitimme valtiovarainvaliokunnassa ettemme voi hyväksyä hallituksen esittämiä korotuksia kiinteistöveroon

syistä myös siksi että bruttokansantuotteeseen vaikuttavat julkinen talous ja yksityinen kulutus ovat alamaissa ja investoinnit kautta suomen jäissä

jo aiemmin toteutetut kiinteistöveron kiristykset ja verotusarvojen määrittely ovat ajaneet monet kansalaiset tukalaan tilanteeseen

hallituksessa on vaadittu niin taloudellista elvytystä kuin myös rakenteellisia uudistuksia mutta mitään näkyvää ei ole saatu mielestäni aikaan

erityisen ankaria nämä korotukset ovat olleet monille leskeksi jääneille pienituloisille eläkeläisille kuten jo aiemmin totesin varsinkin jos he asuvat sellaisella alueella ja sellaisessa asunnossa jonka myyminen ei kohtuullisella vaivalla onnistu

arvoisa puhemies

loppupuolella puheenvuoroani otan kantaa raha automaattiyhdistys ryn toimintaan

tämä on täysin poikkeuksellinen käytäntö ja erittäin raju toimenpide siksi että kiinteistövero on kuntien vero ja tarkoitettu ennen kaikkea kuntien omien menojen kattamiseen

näiden lisäksi purkaisimme turhaa sääntelyä ja ketteröittäisimme lupabyrokratiaa sillä on käsittämätöntä että lupaprosessissa on jumissa useiden miljardien investoinnit

arvoisa puhemies

maamme tieverkostot vaativat tuhansien kilometrien kunnossapidon pelkästään uusasfaltointien osalta mutta budjettirahat riittävät korkeintaan puoleen siitä

kun tässä on vielä muutama minuutti aikaa niin minä totean tässä aivan lopuksi muutaman sanan vammaisista vammaisten asioista joista äsken debatissa käytti ensimmäisen puheenvuoron edustaja tolppanen

vuosi sitten suoritettujen hometutkimusten perusteella on tosiasia että kymmenettuhannet koululaiset opiskelijat ja opettajat altistuvat päivittäin kosteus ja homevaurioille

sitä ennen otin selvää invalidiliitosta näkövammaisten keskusliitosta kuuloliitosta hengitysliitosta ja vammaisliitosta ja kaikki pitivät asiaa erinomaisena

lähetekeskustelussa tältä paikalta tässä salissa muun maussa edustajat merja kuusisto marja tolppanen lauri heikkilä merja mäkisalo ropponen reijo tossavainen heikki autto ja marja lohi pitivät tätä asiaa erinomaisena

kuidusta rauhala on paikalla nikamissa joulun hengessä että annamme hänen kansanedustaja rehula

mutta entäpä jos yrityksen johtaja myy autot vaikka kaksi autoa ensin itsellensä silloin hän on niin kuin fyysinen henkilö niin saakos hän korvauksen sitten jatkossa

lopuksi arvoisa puhemies totean sen minkä jo debatissa totesin ja toivon että valtion kirjanpidossa siirrytään kaikilta osin niin sanottuun bruttoperiaatteeseen eli budjettikirjasta ilmenee esimerkiksi vuosittain otettavien lainojen määrä bruttona sekä niiden avulla suoritettavat lainojen lyhennykset ja kuoletukset samoin bruttona

samoin tulisi budjettikirjasta ilmetä yhdestä pääluokasta tai talousarvion liitetiedosta kaikki seuraavan vuoden investoinnit ja investointien kohde mallia voi ottaa vaikkapa peruskuntien talousarvioista

veni vidi vici eli tulin näin ja voitin totesi caesar lyhyessä tiedonannossaan senaatille pontuksen kuninkaan voitosta

samankaltaisessa hengessä kertoi jokin aika sitten valtiovarainministeri urpilainen eduskunnalle neuvottelemistaan vakuuksista suomen takaamille lainoille

tällä kertaa kyse oli kuitenkin osatotuudesta joita ministerit mielellään tuovat julki selostaessaan kansalaisille hyviä päätöksiään

palaan asiaan kun takaukset realisoituvat

muistutan kuitenkin että jos ja kun kreikka eroaa tai erotetaan eurosta niin se jättää melko varmasti velkansa maksamatta

hälytyskellojen pitäisi soida myös hallituksessa muutoin tipahdamme kolmen an joukosta kolmen kn jengiin eli kataisen konkurssikerhoon

näin en toivoisi tapahtuvan